nyt kun ministeri on paikalla niin toivoisin että te voisitte ottaa kantaa siihen miten olisi mahdollista rajata tämä kotitalousvähennys ekologisiin tarkoitusperiin näissä pientaloissa

tämä hallintoneuvoston puheenjohtaja kantola on kyllä viisas mies nimittäin hän puhui ihan samat asiat tuossa loppuun miksi alun perin olin pyytänyt tämän puheenvuoron

on syytä kiinnittää huomiota eduskunnan budjettivaltaan ja näihin tukipaketteihin

jos teidän mielestänne edustaja kankaanniemi on niin vastuutonta kun olisimme jälleen toimineet samalla lailla niin kuinka vastuutonta nyt tämän hallituksen politiikka on kun tilanne on käsissä tässä ja nyt ja te ette te mitään vaikka teillä tämä valtikka on

itse sanoin että se ei voi olla kiinni siitä että valtiovarainministeriön vero osasto määrittelee meidän yhteiskuntapolitiikkaamme ja meidän ympäristöpolitiikkaamme niinhän se ei saa olla

toisaalta kuuluu myös kritiikkiä siitä että tämä hallituksen esitys ei kohtele reilulla tavalla niitä ihmisiä jotka asuvat kerrostaloissa ja rivitaloissa koska siellä jos missä tässä suhdannetilanteessa on remontin paikkaa peruskorjaamisen paikkaa

teimme kuitenkin esityksen siitä että näinä aikoina kun meidän täytyy myös huolehtia työllisyydestämme tulisimme tässä tilanteessa tässä ja nyt muun muassa turvataksemme työllisyyttä niin kulttuurin liikunnan kuin nuorisonkin saralla tekemään veikkauksesta ylimääräisen purun ensi vuoden talousarviossa

on hyvin tärkeää kun käydään iso prosessi vaikea prosessi ja sovitellaan yhteen monia erilaisia näkemyksiä että saadaan siinä kokoonpanossa yhteinen sopu

kyllä kansanedustajan tulotasolla pitäisi sen niin sanotun solidaarisuusveron jo vaikuttaa ja näin te kerrotte käyvän mutta tosiasiassa näin ei käy

mitä arvelette kun teidän ainoa selityksenne työttömälle on että kun demarit eivät lisänneet rahaa silloin aikanaan minulla on kyllä valta mutta kun demarit eivät ja vähän naureskella perään

aikooko ministeri kehitellä mallin jolla tämä kotitalousvähennys laajennettaisiin myös kerros ja rivitaloja koskevaksi tai tuoda vastaavan ison jyräyksen tukipaketiksi peruskorjaukseen jotta saisimme ihan tosissaan näitä remontteja liikkeelle

on erittäin miellyttävä käsitellä tätä lakiesitystä täällä

halusin sanoa tähän vielä sen että kun haluamme tukea sitä erittäin tärkeää ja arvokasta tavoitetta että ikäihmisillä on oikeus hyvään vanhuuteen oikeus asua tarpeidensa mukaisesti kotona mahdollisimman pitkään ja sen jälkeenkin saada tarpeensa mukaista palveluasumista niin on hyvin tärkeää myös asuntopoliittisesti kiinnittää huomiota tähän seikkaan

tämä esitys kuten on todettu on kauan toivottu kauan odotettu ja esimerkiksi sdp tavoitteli tätä jo viime kaudella omissa vaihtoehdoissaan

arvoisa herra puhemies

silloinkin olisimme jo antaneet asialle vauhtia mutta hyvä että nyt tämä uusi hallitus ihan ensitöikseen tämän esityksen on tuonut ja eduskunta nyt sitä käsittelee ja tämähän on osa kokonaisuutta

haluan alkuun sanoa että minä olen erittäin surullinen siitä että näen tämän päivän että tässä salissa vihreät puolustelevat kehitysyhteistyömäärärahojen leikkauksia

muistutan vaan että onhan tässä salissa jokin aika sitten käyty sekin keskustelu muun muassa näiden hallintorakenteiden uudistamisen myötä että taitaapi semmoinen pitemmän aikavälin tavoite esimerkiksi keskustassa ollakin se että ympäristöministeriö lakkautettaisiin ja yhdistettäisiin tähän luonnonvaraministeriöön

se on täällä selkeästi ilmaistu ja myös edustaja kantola toi esiin tämän kirjauksen

mutta huom

tämä ei tarkoita sitä koska kehyksessä oli säästöjä pohjalla veikkauksen tuloutuksessa oli säästöjä pohjalla että täysin säästöttömään tilanteeseen olisimme tämän avulla päässeet mutta saamme tehdä tärkeitä kohdennuksia ja tärkeitä arvovalintoja

yhtä surullinen ja huolestunutkin olen siitä hallituksen talouspoliittisesta linjasta kun täällä hallituksen valtiovarainministeri kertoo että me teemme voimakkaita elvytystoimia

olemme juuri alkaneet toteuttaa ikäihmisten asumisen kehittämisohjelmaa jonka muassa lisäämme resursseja esimerkiksi hissien rakentamiseen sekä asuntojen esteettömyyskor jauksiin

on positiivista että tällä tavalla on haluttu tämä yleisradion toiminta turvata jatkossa ja tietenkin on myös hyvä että siihen on kehitetty tämä indeksijärjestelmä seuraamaan tätä

pulliainen kertoi silloin siellä säätytalolla keskustellun ja minusta tämä on todella huolestuttavaa sillä nimittäin kyllä ympäristöministeriö tarvitaan

kaiken kaikkiaan tämä tarkoittaa sitä että rakensimme kulttuuribudjetista periaatteeltaan sellaisen että se turvaa nimenomaisesti taiteen ja kulttuurin monipuolisen pohjan

samaan aikaan useat kansantaloustieteen professorit ovat todenneet että itse asiassa hallitus ei elvytä lainkaan ja itse asiassa hallituksen toimet ovat elvytyksen suhteen miinusmerkkisiä koska kunnat jätetään ahdinkoon

tässä ollaan rehellisen yrittäjän suomen kansan ja myös kansantalouden puolella kun näitä asioita viedään systemaattisesti eteenpäin

mutta se on otettava jälkeen selvä

mutta samaan aikaan veikkauksen puolelta tulemme vastaavan summan käytännössä valtionavustuksena näille laitoksille suuntaamaan työllisyysperusteisesti

on myös sitten näitä muita aloja muun muassa ravitsemus ja hotelliala jolla parhaillaan mietitään muunlaisia keinoja tämäntyyppiset keinot eivät ihan suoraan sille alalle käy

iso osa tästä rahasta menee juuri näihin vanhusten palveluasumisratkaisuihin

tämä on käsittämätöntä että hallitus jättää tämän laman maksajiksi vanhukset ja tämän laman maksajiksi lapset joiden ryhmäkoot kasvavat

samoin kaikkien eri taiteiden alojen määrärahat pysyvät ennallaan oli kysymys niin kirjallisuudesta tanssista näyttämötaiteesta kuin säveltaiteestakin kaikesta tästä

minulla oli ilo maanantaina tuolla pohjois karjalan valtimon kunnassa eräs uusi peruskivi muurata tämän osalta ja sanon kyllä suoraan kuinka tärkeää onkaan se että voimme näitä asumismuotoja tukea ja sitä kautta edistää sitä että se ikäihminen saa juuri sellaista asumista sellaisessa ympäristössä mikä hänelle on paras siihen elämäntilanteeseen

tämä ei ole inhimillistä tämä on erittäin suuri inhimillinen virhe yhtä lailla kuin talouspoliittinen virhe on se että te olette elvyttävinänne vaikka ette elvytä

toteamme tässä yhteisesti myös hallituksen suunnitelmien kanssa että nämä ovat sellaisia mihin pikimmiten pitää löytää sentyyppisiä keinoja jotka näillä aloilla ovat sovellettavissa jotta voidaan paremmin sitten valvoa laillisuutta ja sitä myös ettei ihmisten työehtoja poljeta ja että todellakin saamme sitten kaikki resurssit yhteiseen käyttöön oikeudenmukaisella tavalla

mielestäni erittäin tärkeää on myös se arvoisa eduskunta teidän edessänne todeta että olen iloinen ministerinä siitä että sain tehdä sellaisen arvovalinnan että pystyimme pitämään eduskunnan viime joulukuussa tekemät lisäykset ennallaan koska useinhan ministeriö on joutunut niitä poistamaan ja eduskunta jälleen uudestaan lisäämään ja tätä kautta muun muassa ystävyysseurat ja nämä hyvin tärkeät tulevat sitten säilyttämään sen määrärahatason mikä on ollut eduskunnan toivomuksen mukainen

arvoisa rouva puhemies

tämä teidän epäreilu tasaveropolitiikkanne on saanut nyt tuomion onneksi myös keskustalta ja vihreiltä

onhan se todellakin niin että nämä vastuut ovat valtavia ja sitten myös näiden evmn kautta tehtyjen päätösten aiheuttamat lisäriskit

mutta se minua huolestuttaa että seuraavaa kautta ajatellen kokoomus vielä pitää tiukan linjansa tasaverokehityksen suhteen

siksi näen kyllä erittäin perustelluksi sen että me käymme täällä yli puoluerajojen keskusteluja juuri tästä mitä valiokunnan puheenjohtaja esitti että kyllä olisi syytä mennä tähän saksan käytäntöön ja aina kun uusia päätöksiä evmn varojen käytöstä tehdään sen tulee olla täällä koko salin käsittelyssä pidän sitä erittäin perusteltuna

arvoisa rouva puhemies

arvoisat hallituspuolueiden edustajat äskeiset lauseet eivät olleet minun keksimiäni ne ovat eilisen iltalehden pääkirjoituksesta ja kyllä minä silloin olisin jo kovasti huolissani jos jo valtakunnan mediakin huomaa kuinka horjuva ja epäuskottava ja epäluottamusta herättävä hallituksen talouspoliittinen sekamelskalinja on tällä hetkellä

nimenomaisesti me olemme nyt tärkeän periaatteellisen kysymyksen ääressä ja tuntuu todella pahalta se että täällä nyt ollaan tekemässä yleisradiota koskien sellaista päätöstä jossa osalla puolueista on vastalause

ei oteta juustohöylällä kaikesta niin että kärsitään vaan kohdennetaan nämä muutamien miljoonien säästöt ministeriön omiin käyttövaroihin eli otetaan niin sanotulta jakamattomalta määrärahamomentilta joka siis kohdistuu erilaisiin hankkeisiin joita olemme sitten pystyneet ministeriössä toteuttamaan

tehän omassa ohjelmassanne todella huolestuttavasti esitätte muun muassa arvonlisäveroon korotuksia

oikein palasi mieleen tässä kun lähdin muistelemaan tätä edellistä tapausta viime kesältä että silloinhan käytiin iso keskustelu siitä että kreikkaan annettiin kolmas tukipaketti ja silloinhan myös tapahtui niin että perussuomalaiset hallituspuolueena tämän tukipaketin olivat hyväksymässä soini ykkönen silloin tehtiin huolimatta siitä että esimerkiksi timo soinin puolue ennen vaaleja oli viimeisimpänä ja tärkeimpänä isoimpana vaalilupauksenaan sanonut että enää sinne kreikkaan tukipaketteja ei tehdä

olen siinä mielessä todella surullinen tästä tilanteesta kun toisaalta puhutaan että tässä on nyt lapsus ja totta kai ymmärretään että pitää yhdessä päättää ja silti me olemme tässä ja nyt siinä tilanteessa että hallituspuolueet ovat ottaneet yleisradion oman peukalonsa alle ja ovat nyt tekemässä päätöstä ilman että koko eduskunta olisi tässä mukana

esimerkiksi niiden kriteeristöjä katsomalla voimme suunnata halutulla tavalla kulttuuripolitiikkaa myös esimerkiksi saavutettavuutta ajatellen siten miten voisimme tukea niitä hankkeita jotka ovat vaikkapa lähellä ihmistä ihmisten asuinalueilla prosenttitaidetta tämänkaltaista monta toimintaa

tämä on vakava asia tämä on iso asia ja tämä on mielestäni todella surullinen asia koko yleisradion historiassa

meillä on murheenkryynejä kulttuuripuolella edelleen muun muassa virastot niin meidän ministeriössä kuin muuallakin joutuvat näiden toimintamenosäästöjen kohteeksi

samoin ihmettelen hieman kyllä edustaja ala nissilän puheenvuoroa siinä suhteessa että aiemmin keskusta oli nimenomaan puolustamassa yleisradiota ja rakentamassa sitä ja ymmärtämässä sen asemaa

toivakalle tiedoksi että kun me sosialidemokraatit peräänkuulutamme ostovoiman lisäystä me puhumme juuri niiden ihmisten ostovoiman lisäyksestä ketkä sitä tarvitsevat ketkä ovat köyhiä keillä ei ole varaa kuluttaa

minä olen erittäin huolissani siitä että viime eduskuntavaaleissa annetut lupaukset siitä että vanhuksista pidetään parempaa hoivaa on tämä hallitus pettänyt

kehyksessä tai itse asiassa varmasti jo sitä ennen kuntavaltio suhteita linjattaessa oli tehty se ratkaisu että kirjastojen rakentamisen tukeminen tulee siirtymään valtiovarainministeriön rootelille yleiseen kuntien valtionosuuteen ja näin ollen ministeriön tuki lakkaisi

ja minulla tuli mieleen sellainen ajatus että mitä olisi tapahtunut jos esimerkiksi tämä paketti olisi ollut koko salin käsittelyssä niin kuin mielestäni silloin kesällä sen olisi hyvä ollut olla eli olisiko se kenties edes mennyt läpi täällä

tänä päivänä opiskelijat työttömät pienituloisimmat eläkkeensaajat heidän ostovoimaansa nämä hallituksen veronkevennykset eivät pätkääkään lisää vaan päinvastoin kun kunnissa kiristetään veroja heillä myös verot kiristyvät

se tarkoittaa sitä että päätökset terveyskeskuksista tehdään maakunnissa

arvoisa rouva puhemies

eli tässä on ajattelun aihetta ja toivon vahvasti että keskustelu tästä jatkuu ja toivon että voisimme jatkossa muuttaa käytäntömme

oletin että ministeri olisi tässä puheenvuorossaan ottanut kantaa myös tähän eläinsuojeluasiaan joka täällä on kuitenkin aika vahvasti esiin noussut

te ette vastannut äsken kaikista olennaisimpaan kysymykseen perusasiaan siihen onko kunnissa riittävästi voimavaroja tuottaa näitä hyviä palveluja vanhuksillemme

esimerkiksi edustaja elomaan hallituspuolue perussuomalaiset otti esiin tämän eläinsuojelun tason ja olemme olleet yhdessä muun muassa eläinsuojelujärjestöjen tilaisuudessa missä kaikki eri puolueiden edustajat lupasivat että teemme paljon työtä sen eteen että eläinsuojeluvaltuutetun virka säilyy

tämä keskusteluhan silloin alkoi ja puhuimme muun muassa siitä arvioneuvoston raportista joka kertoi että työllisyysvaikutukset on arvioitu hallituksessa pakkolakipakettien osalta liian optimistisiksi ja otti kantaa siihen että leikkauspolitiikka on ongelmallista esimerkiksi kasvun kannalta

henkilöstöä tarvitaan lisää

niinpä teimme esityksen että nämä sovitut hankkeet toteutetaan ja kiitos tästäkin tuesta valtiovarainministeriölle ja ministerille

nyt koska te olette omilla arvovalinnoillanne jättäneet kunnat tyhjän päälle antaneet veronkevennyksiä hyväosaisille se tarkoittaa sitä että nämä palvelut heikkenevät entisestään väkeä lomautetaan sijaisia ei palkata tilanne menee entistä hankalammaksi

väittääkö tämä hallitus että kunnat eivät nyt leikkaa kun joka kunnassa jopa kohtuullisen vauraalla tampereella mietitään tällaisia asioita

hän toisaalta hehkutti maakunnallista mallia ja jälkimmäisessä puheenvuorossa puhui kuntavetoisesta kuntarahoitteisesta mallista

hän on itse itsensä kanssa eri mieltä

nyt kun näin ei ole ja jos ei hallitus halua tätä asiaa vaan olkaansa kohauttaa niin minä nyt vetoan teihin arvoisat hallituspuolueiden eduskunnassa olevat jäsenet että olkaa niin ystävällisiä ja puhukaa teidän hallitusministereillenne tässä asiassa vakavasti koska tämä on takapakkia tämä valtuutetun viran lopettaminen kaiken kaikkiaan

puhemies

oikeastaan sen verran vaikka aikaa on vähän haluan vielä todeta kun puhun kirjastoista koska tämä on niin tärkeä asia että haluan tässä yhteydessä arvoisa eduskunta todeta sen saman asian minkä tekin olette todenneet hyvin laajasti tässä salissa usein

ja myös valiokunta totesi yksimielisessä mietinnössään mielestäni hyvin sen että nimenomaisesti avainasia kasvun kannalta on työllisyys tämä tuli aivan selväksi ja se kyllä vahvisti myös sitä huolta mitä sdp on kantanut omissa vaihtoehdoissaan että hallitukselta puuttuvat kaikki toimet työllisyyden eteen tässä ja nyt

olen samaa mieltä siitä että tässä on nyt kaksi asiaa mitkä sdpn vaihtoehtobudjetissa on esitettynä tullut ministerien toimesta miltei luvattua

hän piti tuolloin paljon parempana sitä vaihtoehtoa että sännättäisiin vaikkapa kunnallisen perusvähennyksen nostoon eli hän lausui täsmälleen ne samat sanat mitkä liittyvät nyt sdpn vaihtoehtoiseen linjaan

ja haluan nyt tosissani myös ministerille sanoa että olisi mielestäni hyvä kun täällä tämä asia nousi esiin niin selkeästi että ottaisitte kantaa myös tähän eläinsuojelulain valmisteluun eläinsuojeluvaltuutetun virkaan

ei pidä yksityistää enempää

ja kun tosiaan täällä aiemmin kysyimme näistä tel maksun alennuksista ja muusta niin meillä on kosolti ideoita ja toivon tämän jatkuvan

lainauskorvaukset ovat se asia mistä eduskunta on vuosien varrella monesti kertonut ja huomauttanut että se ei valitettavasti ole sillä tasolla millä sen pitäisi olla muihin pohjoismaihin ja inhimillisyyteen nähden

ja tietenkin se mikä järjestöjä on huolestuttanut myös on nämä normitalkoot että niiden nimissäkö käy sitten niin että kaikkia näitä kuinka paljon tilaa eläimellä pitää olla aletaankin nipistämään eikä suinkaan parantamaan mikä se päinvastainen ajatus on alun perin ollut

ja tietenkään ostovoiman kannalta ei ole viisasta se että hallitus tekee aika rajua leikkauspolitiikkaa leikataan työttömiltä eläkkeensaajilta lapsiperheiltä monilta pienituloisilta etuuksia pois ja se on hankala asia tästä näkökulmasta

eli missä on arvoisa hallitus nyt se talouspolitiikan johdonmukaisuus missä ovat oikein kohdennetut elvytystoimet missä on uskottava linja

ostovoima on aivan olennainen asia myös verotuksen osalta ja eläkkeensaajien osalta ja siksi haluan nyt palata tähän kysymykseen mitä tässä salissa silloin tällöin olemme sivunneet aika ahkerastikin eli tähän hallituksen linjaan eläkkeensaajien verotuksen suhteen

meillä demareilla on selkeä vaihtoehtoinen linja ja minä toivoisin että joskus hallituspuolueiden arvoisat edustajat malttaisivat sen lukea alusta loppuun jotta ei tarvitsisi jatkuvasti heitellä vääriä tulkintoja siihen liittyen

niin arvoisa herra puhemies täällä arvostettu jaoston puheenjohtaja edustaja väätäinen sanoi oikean asian kun sanoi että myös asuntopolitiikka on hyvin tärkeä näissä ratkaisuissa ja tässä suhteessa minulla on kyllä hyviä uutisia sinänsä tuolta kehyksestä

siksi ajattelin että me voisimme yhdessä pohtia eduskunnassa kaikkien kesken miten saisimme ohjelmallisesti sellaisia päätöksiä aikaan että pystyisimme tulevana aikana nämä lainauskorvaukset nostamaan säälliselle tasolle

me keventäisimme pienituloisten veroja eli juuri näiden eläkkeensaajien työttömien niiden ketkä eivät tänä päivänä ansiotuloja saa ja myös keventäisimme pieni ja keskituloistenkin palkansaajien verotusta työllisyyssyistä

nimittäin nythän kävi niin että tämän vuoden alusta tämän hallituksen päätöksellä valtiovarainministeri stubbin esittelystä eläkkeensaajien verotus eriarvoistui palkansaajiin nähden

me olemme pystyneet tekemään siellä toimia joilla saamme aikaan uutta rakentamista sitä kautta työllisyyttä ja sitä kautta ihmisille koteja

mutta me kiristäisimme esimerkiksi ympäristöveroja esimerkiksi harmaan talouden verotusta ja meillä on monia vaihtoehtoisia veronkorotusmuotoja myös mukana tässä omassa esityksessämme

otimme suhdanneluonteisesti käyttöön täytetakaukseen liittyvät käynnistysavustukset täällä pääkaupunkiseudulla